toisaalta perhehoito sopii erinomaisesti myös vuorohoidon toteuttamiseen ja tämäkin on todettu erityisesti muistisairautta sairastavien kohdalla

hallituksen säästöt kohdistuvat lähes kaikkeen opetukseen ja koulutukseen

varhaiskasvatustieteen korostaminen toiminnan perustana jatkossa on mielestäni perusteltua ja hyvä että tätä asiaa on painotettu myöskin täällä eri puheenvuoroissa

esimerkiksi ryhmäkokojen kasvattaminen päiväkodeissa ja kouluissa on huolestuttavaa

tällä asenteella ei ainakaan tätä asiaa ratkaista

muistisairautta sairastavien kohdalla tämä tarkoittaa että perhehoidossa hoitajalla on oltava riittävä koulutus ja valmiudet kohdata muistisairautta sairastavan erityistarpeet

minun on hyvin vaikea ymmärtää miksi hallitus haluaa heikentää omien maantiekuljetusyritystemme kilpailukykyä kun muualla euroopassa tehdään aivan päinvastoin eli puolustetaan lainsäädännöllä oman maan yrittäjiä

kuitenkin varhaiskasvatuksessa on kysymys lapsen kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta ja sen takia moniammatillisuuteen pohjautuva toiminta on perusteltua

yliopistoista irtisanotaan tuhatmäärin henkilökuntaa ja opettajat ammatillisissa oppilaitoksissa ovat kertoneet minulle huolensa siitä että jos edelleen opetusta vähennetään niin osa opiskelijoista jää täysin oman onnensa varaan

pelkkä hyvä tahto tai motivaatio ei riitä sillä muistisairautta sairastavan kohtaaminen ja auttaminen vaativat erityisosaamista

tämä nykyinen edustaja peltosenkin esille tuoma educare malli on pohjimmiltaan hyvä sillä siinä voidaan eri asioita painottaa eri tavoin esimerkiksi lapsen ikä huomioiden

rakennusalalle esittämämme muutos lähtee siitä tosiasiasta että näin toteutuessaan tämän direktiivin implementointi ei täytä alkuperäisen direktiivin henkeä sillä tällä ei turvata riittävästi lähetetyn työntekijän oikeuksia

myös työnohjaus vertaistuki ja jatkuva täydennyskoulutus ovat tärkeitä asioita työssäjaksamiselle ja ammatissa kehittymiselle

arvoisa puhemies

työttömyys on koko ajan kasvanut ja siksi työllisyyden hoitamisen pitäisi olla ykkösasia mutta hallituksen toimet tulevat monien asiantuntijoiden mukaan lisäämään edelleen työttömyyttä

laadukas varhaiskasvatus edellyttää moniammatillista tiimityötä jossa jokaisen ammattiryhmän työ ja työorientaatio ovat yhtä tärkeitä ja arvostettuja

arvoisa puhemies

perhehoito ei sovi kaikille ja siksi on tärkeää että jokaisen hoitoa tarvitsevan kohdalla voidaan yksilöllisesti päättää mikä on juuri tälle ihmiselle paras vaihtoehto

nämä asiat uuvuttavat työntekijöitä ja kukaan ei pysty olemaan luova innovatiivinen ja kehittämismyönteinen tällaisissa olosuhteissa

kuten sanoin toivon todella hallituksen hyödyntävän nyt tätä lakialoitetta sillä näin voisimme estää kahden todella suuren virheen tapahtumista

olen kouluttajana kiertänyt entisessä työssäni vuosikausia sosiaali ja terveydenhuollon organisaatioita ja joutunut toteamaan että ammatti ihmiset käyttävät valtavasti työaikaa keskeneräisten ja epäonnistuneiden ohjelmien testaamiseen ja kokeiluun

arvoisa puhemies

debatissa monet edustajat toivat esille varhaiskasvatussuunnitelman merkityksen ja tuotiin esille että sitä tehdään kyllä suurimmassa osassa päiväkoteja jo tällä hetkellä

käsittääkseni ainakin perussuomalaiset ovat aina aiemmin olleet kannattamassa tilaajavastuuta ja he ovat olleet myös puolustamassa kuljetusalan työpaikkoja

perhehoidon lisääminen on järkevää mutta samalla meillä on pulaa myös muista yhteisökodeista erityisesti sellaisista joissa on muistisairautta sairastavien hoidon erityisosaajia

ensinnäkin tähän keskusteluun alalta poishakeutumisesta sen verran että uusimpien tutkimusten mukaan hoitotyöntekijöitä tällä hetkellä uuvuttaa kaikkein eniten se ammatti identiteetin ja todellisuuden välinen ristiriita

mutta suunnitelman tekeminen ei yksin riitä myös sen sisältöön ja laatuun on kiinnitettävä riittävästi huomiota ja lapsen ja vanhempien roolin varhaiskasvatussuunnitelmassa on oltava ensisijainen

toivon että tämä heidän asenteensa näihin asioihin jatkuu samanlaisena

pidemmällä tähtäyksellä tämä tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi sillä syrjäytymisen ehkäisyyn panostettu euro tuottaa itsensä monin verroin takaisin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

perhehoito on suhteellisen uusi asia ja siksi tutkittua tietoa asiasta siis sekä mahdollisuuksista että sen kriittisistä kohdista on ihan liian vähän

eli hoitajat tietävät miten sitä työtä pitäisi tehdä heillä on hirveän korkea työmoraali mutta resurssien niukkuuden takia he eivät voi tehdä sitä sillä tavalla kuin he tietävät mikä olisi oikein

kaikki alkoholinkäytön vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat sekä kansanterveyden että kansantalouden kannalta suositeltavia

eduskunnan seuraava täysistuntoon tiistaina kymmenes päivä viiden tilastot kuustoista kello neljätoista täysistuntoon arvovaliokuntaan

me tiedämme että yksi syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana reilusti yli miljoona euroa ja nyt kyllä näyttää siltä ettei hallitus ole lainkaan laskenut niitä vaihtoehtoiskustannuksia joita nuorten kasvava työttömyys ja syrjäytyminen tulee yhteiskunnalle maksamaan

kiitän kuitenkin ministeri kiurua siitä että hänen sinnikkään työnsä ansiosta tämä tärkeä kokonaisuudistus on nyt kuitenkin saatu käyntiin

toivonkin että saadaan tutkimusta tästä tärkeästä aiheesta ihan lähiaikoina

kiitos

nyt voidaan sanoa että lopultakin

asiasta on keskusteltu täällä jo useamman kerran mutta haluan vielä korostaa muutamia asioita jotka on muun muassa mediassa nostettu esille viime aikoina

tutkimusten mukaan hinnankorotukset ovat yksi tehokkaimmista keinoista vähentää kulutusta ja edellisten veronkorotusten jälkeen kulutus onkin kääntynyt hitaaseen laskuun

lain tarkoitus on tukea ikääntyvän väestön hyvinvointia sekä parantaa sen mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen

edustaja karimäki nosti esille täällä aiemmin esteettömyysnormien purkamisen

olen itsekin hiukan huolissani siitä hallitusohjelman kirjauksesta että asuntotuotannossa esteettömiksi asunnoiksi edellytetään rakentamaan vain tietty osuus uudiskohteen asunnoista

näin uskon nytkin käyvän siitä huolimatta että pienenä riskinä on se että matkustajatuonti ja internetmyynti lisääntyvät

lisäksi lain tarkoitus on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali ja terveyspalveluita sekä vahvistaa hänen mahdollisuuksiaan vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan

tämän ajatuksen taustalla kenties on virheellinen käsitys siitä että esteettömien asuntojen rakentaminen olisi kalliimpaa kuin muiden asuntojen rakentaminen

tämä ei pidä paikkaansa sillä jos esteettömyys huomioidaan rakentamisen suunnitteluvaiheessa niin esteettömyys ei tuo mitään lisäkustannuksia rakentamiseen

lain henki on se että ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tulee olla palveluja tarvitsevien ihmisten kumppaneita ei ylhäältä alaspäin katsovia auktoriteetteja

lisäksi on huomioitava mitä yhteiskunnalle maksavat asunnon muutostyöt jos henkilö esimerkiksi vammautuu tai ikääntymisen myötä toimintakyky heikkenee

onko ministeri kiurulla tietoa edellisiin vastaaviin tarkoituksiin ohjattujen määrärahojen käytöstä ja tuloksista kunnissa ja ohjautuivatko rahat varmasti sinne minne ne oli tarkoitettu ja onko nyt tarkoitus käyttää samoja kriteereitä näitä määrärahoja jaettaessa ja etenkin

laissa korostetaankin että ikääntyneen väestön hyvinvoinnin terveyden toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä henkilöiden tarvitsemien sosiaali ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten on oltava riittävästi monipuolista asiantuntemusta

esteettömän rakentamisen laiminlyönti voi aiheuttaa lisäkustannuksia myöhemmin ja toivonkin edustaja karimäen tavoin että hallitus selkeyttäisi mitä tällä norminpurkamisella tarkoitetaan

asiantuntemuksella tarkoitetaan erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen gerontologisen hoito ja sosiaalityön geriatrian turvallisen lääkehoidon ravitsemuksen monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon asiantuntemusta

käytännössä tämä tarkoittaa sen ymmärtämistä ettei ikäihmisiä voi hoitaa kuka tahansa eikä käsiparien määrä yksin riitä laadukkaaseen hoitoon

arvoisa puhemies

otan tässä puheenvuorossani kantaa sekä subjektiiviseen päivähoito oikeuteen että päivähoidon ryhmäkokoihin koska molemmat nämä vaikuttavat kielteisesti lasten kasvuun ja kehitykseen

toivottavasti kunnat ja kunnalliset päättäjät ymmärtävät että lain täytäntöönpanon myötä voidaan hillitä vanhustenhuollon kustannusten kasvua erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä palvelurakenteen muutokseen tähtäävillä toimilla

tämä lakiuudistus on todella hyvä sillä lain avulla parannetaan huomattavasti työn ja perheen yhteensovittamista tarjoamalla perheille uudenlaisia vaihtoehtoja alle kolmevuotiaiden lasten hoidon järjestämiseen

tutkimusten perusteella iäkkäiden henkilöiden terveyden ja toimintakyvyn paraneminen alentaa laitoshoidon tarvetta ja vähentää vanhustenhuollon kokonaismenojen kasvua merkittävästi

arvoisa puhemies

päivähoito oikeuden rajaaminen jättää kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta hyötyviä ja sitä tarvitsevia lapsia sen ulkopuolelle sillä monelle perheelle on psyykkisesti kohtuutonta selittää että tarvittaisiin kokopäiväistä hoitoa jostain tietystä erityisestä syystä

osa aikatyön aloittaminen työelämästä kokonaan poissaolon sijasta parantaa naisten taloudellista asemaa ja lisää työelämän tasa arvoa ja naisen uralla etenemisen mahdollisuuksia

onneksi olen monessa kunnassa kuullut ettei siellä aiota ryhtyä kyselemään asian perään jos perhe tuo lapsen kokopäivähoitoon niin silloin perhe tarvitsee sitä

arvoisa puhemies

täälläkin toisena vaihtoehtona jo aiemmissakin keskusteluissa esitetty letkujen katkaiseminen tarkoittaa ainakin terveydenhuollon kontekstissa useimmiten kuolemaa

valitettavasti eri kunnissa tehdään erilaisia päätöksiä ja tämä johtaa siihen että lapset joutuvat eri puolilla maata eriarvoiseen asemaan

toki nytkään tällä ratkaisulla tulevaisuutta ei kukaan voi ennustaa mutta tällä sopimuksella on rakennettu työvälineitä tilanteen hoitamiseen

puhemies

esimerkiksi muistisairaan ja dementoituneen henkilön oikea hoitopaikka ei ole koskaan terveyskeskuksen vuodeosasto ellei hänellä ole siellä olemiseen päteviä lääketieteellisiä tai muita perusteita

tällä hetkellä on vielä vaikea ennustaa miten suuri joukko vanhempia tulee käyttämään tätä mahdollisuutta ja miten paljon kustannuksia tästä uudistuksesta tulee loppujen lopuksi kunnille

kysymys on hallitusta velkajärjestelystä ja se on varmasti parempi ja turvallisempi vaihtoehto kuin tämä toinen eli hallitsematon kaaos

jos muistisairautta sairastava henkilö ei selviydy enää kotihoidossa oikea hoitopaikka on tehostetun palveluasumisen muistiyksikkö tai muistisairaita varten perustettu ryhmäkoti

yksi selkeä ongelma on nimittäin se että jos vanhemmat valitsevat osapäiväisen ja osaviikkoisen hoidon välillä niin päivähoidon järkevä organisoiminen on hankalaa ja lapsiryhmät muuttuvat koko ajan

hallitsematon kaaos pahimmillaan voisi johtaa yhteiskuntarauhan rikkoutumiseen laajemminkin euroopassa ja se ei olisi ainakaan suomen etu

onkin erittäin tärkeää kuten sosiaali ja terveysvaliokuntakin mietinnössään totesi että joustavan hoitorahan vaikutusta pienten lasten vanhempien työssäkäyntiin ja kuntien kustannusten kasvuun seurataan ja seurannan perusteella arvioidaan lainsäädännön jatkokehittämistarpeet

palvelut ovat monipuolistuneet ja tukevat paremmin koko perheen terveyttä ja hyvinvointia

toisin sanoen sairaus voisi pahentua ja tarttua laajalle

uusi oppilas ja opiskelijahuoltolaki takaa oikeudet parempiin psykologi ja kuraattoripalveluihin

tällaisten hoito ja asumispaikkojen rakentamisella on kiire sillä muistisairautta sairastavien henkilöiden määrä kasvaa koko ajan yhteiskunnassamme samaa tahtia kuin kansakuntamme ikääntyy

arvoisa puhemies

paljon hyvää on tapahtunut ja tapahtumassa

thln selvityksessä ehdotettiin kuitenkin palvelujen rajapintojen tiiviimpää yhdistämistä niin että ne verkottuisivat eheäksi kokonaisuudeksi

viime toukokuussa julkaistiin sosiaali ja terveysministeriössä kansallinen muistiohjelma jossa on määritelty muistisairaiden ihmisten laadukas ja vaikuttava hoito

vuodenvaihteessa voimaan tulleet työttömyysturvan toimeentulotuen ja asumistuen korotukset paransivat monen heikossa taloudellisessa tilanteessa olevan ihmisen asemaa mutta köyhyyttä ne eivät toki kokonaan poistaneet

myös meillä suomessa yhteiskunnan eriarvoistumiseen liittyy turvallisuusuhkia ja siksi eriarvoistumiskehitystä on vastustettava kaikin keinoin olipa taloudellinen tilanne miten haasteellinen tahansa

miten lasten ja perheiden palveluissa päästäisiin reviiriajattelusta kohti todellista yhdessä tekemistä

hallitusohjelmassa on useita köyhyyden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja näistä on pidettävä kiinni näistä haasteellisista ajoista huolimatta

yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta vahvistetaan parhaiten edistämällä hyvinvointia sekä ehkäisemällä jännitteitä syrjäytymistä ja eriytymistä ja näistä asioista olisin toivonut tässä selonteossa enemmänkin käsittelyä

viime kaudella käynnistettiin varhaiskasvatuslain kokonaisuudistus jota piti nyt sitten jatkaa tällä kaudella ja osittain näyttää siltä että monessa asiassa menemme taaksepäin

en siis kannata lukukausimaksuja mutta keskustelua voidaan jatkaa sitten kun asiaa on tutkittu tarpeeksi

toisaalta lukukausimaksun sijasta voisimme harkita käyttöön otettavaksi niin sanottua maksua opiskeluun hakemisesta

tämä onkin yksi esimerkki hallituksen huonosta lainvalmistelutyöstä johon olemme tämän syksyn aikana jatkuvasti törmänneet

hakemusten käsittelystä ja esimerkiksi todistusten tarkistamisesta aiheutuu korkeakouluille ja yliopistoille paljon henkilötyö ja muitakin kustannuksia

näistä kustannuksista voisi kenties olla kohtuullista saada korvausta ulkomaalaisilta henkilöiltä

hakemusmaksut vähentäisivät myös niin sanottujen turhien ei vakavalla mielellä lähetettyjen hakemusten määrää joita arvioidaan myöskin olevan runsaasti

arvoisa puhemies

koulutusmyynnin edistäminen on erittäin tärkeä asia mutta sitä voidaan minun mielestäni tehdä ja mahdollistaa muillakin keinoilla kuin lukukausimaksuilla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen perustelujen mukaan makeisten jäätelön ja virvoitusjuomien verojen korotus on tehty valtion tulojen kartuttamiseksi eikä sille ole asetettu terveydellisiä tavoitteita

arvoisa puhemies

luulen että lähes kaikki täällä olemme samaa mieltä siitä että tällä hetkellä tärkeimpiä tavoitteitamme tulee olla uusien työpaikkojen luominen ja kansainvälisessä kilpailussa pärjäämisen vahvistaminen

vanhuspalvelulaki on hyvä ja tarpeellinen